tämä istuntoon säädettäisiin

esimerkiksi sain eräältä kansanopiston rehtorilta kirjeen jossa hän kertoo että heillä on vapaan sivistystyön linjalla linja vaikeasti kehitysvammaisille opiskelijoille ja samalla he kouluttavat myös koulunkäyntiavustajia jotka avustavat ja harjoittelevat tällä kehitysvammalinjalla

täällä edustaja marin puhui ennen muuta tästä lain valmistelusta ja siihen kohdistuvasta arvostelusta mutta haluan tässä nyt muistuttaa siitä että kun tuota tasa arvoista avioliittolakia käsiteltiin niin lakivaliokunta itse silloin viime vaalikaudella kiinnitti huomiota siihen että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi

jos nyt kävisi niin että tuo koulunkäyntiavustajalinja siinä kansanopistossa loppuisi niin myös tämä kehitysvammalinja kärsisi ja kenties siitäkin jouduttaisiin luopumaan ja tärkeätä tämä tasapaino

rajavartiolaitoksen ydintoimintoja ovat nykytasoisen ulkorajaliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistaminen kaakkoisen maastorajan valvominen kattavasti ja varmasti meripelastuksen johtamisjärjestelmän kattavuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen rajat ylittävään rikollisuuteen tehokkaasti puuttuminen sekä sotilaallisen maanpuolustuksen velvoitteista huolehtiminen

lain sisältö on se että lapsille ja perheille tulee järjestää ne sosiaalihuollon palvelut jotka ovat lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan välttämättömiä

nyt

mutta arvoisa puhemies puhun sitten myöhemmin näistä muista teemoista lisää pyytänyt edusta jotka haluavat osallistua asiaa koskeva debattiin mutta tumman osumalla seisomaan panama oli

avoimessa neuvottelussa vältytään ja sen vuoksi on tärkeää että tämä tasapaino säilyisi

kyseessä on nimenomaan kotipalvelun ulottaminen nykyistä paremmin lastensuojeluasiakkaina oleville lapsille

todellakin tuossa tilanteessa norjan poliisi tuli suomen puolelle terrorismintorjunta asioissa aivan prumin sopimuksen pohjalta ja suomen viranomaisen luvalla eli siinä norjan poliisin toiminnassa ei ollut mitään meidän lainsäädäntömme tai kansainvälisten sopimusten kannalta poikkeavaa

sitten sanotaan että asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa ja että lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapseen kohdistuvassa päätöksenteossa

ongelmanahan meillä on viime aikoina ollut että lapsiperheisiin annettujen kotipalvelujen määrä on itse asiassa dramaattisesti vähentynyt

lisärahoituksen turvin vahvistamme edellytyksiä hyödyntää venäjän kasvavia markkinoita sekä venäläisten kasvavaa ostovoimaa

silti eduskunta silloin hyväksyi tuon samaa sukupuolta olevien avioliiton eikä tuota lapsivaikutusten arviointia ole tehty vieläkään

toki yleensä näissä tilanteissa pyritään siihen että kansallinen poliisi siis suomen poliisi ja ulkomailta tuleva prumin sopimuksen nojalla tuleva poliisi toimivat yhdessä että heidät nähdään yhtä aikaa mutta sekään ei ole välttämätöntä

sen takia haluan vielä painottaa sitä että kun tuo poliisin hallintorakenneuudistus tehtiin ja linjattiin ne erilaiset säästötoimenpiteet joita siinä tehtiin niin siinä yhteydessä käytiin näitä kustannuslaskelmia huolellisesti läpi ja todettiin että näiden pienten poliisiasemien lakkautuksilla joita täälläkin on nyt lueteltu ei olisi saatu kovinkaan merkittävää kustannussäästöä aikaiseksi

eli meillä on pikkuhiljaa varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevän kotipalvelun määrä vähentynyt

kaakkoisrajan kehittämisen lisäksi rajavartiolaitokselle esitetyllä lisärahoituksella pystytään kehittämään helsinki vantaan sekä helsingin sataman rajatarkastuksia

tuossa tilanteessa suomalaiselle poliisille oli tullut joku kiireellisempi tehtävä ja sen takia norjan poliisi oli hetken aikaa siellä yksin toimimassa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

tämän lain tarkoituksena on nyt tietysti turvata sitä että edes lastensuojelun asiakkaat saisivat kotipalvelua ja kotiin annettua apua jotta voitaisiin välttyä niiltä raskaammilta toimenpiteiltä kuten huostaanotolta

tämän lakiesityksen nimenä on laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä ja tämän taustallahan on pitkäaikainen kädenvääntö hallituksen sisällä siitä millä tavoin sosiaali ja terveydenhuoltoa järjestetään millä tavalla se organisoidaan

sen sijaan on

tämä on tämän pääluokan kohdalla minun suurin huoleni että perusterveydenhuollon taso ei näillä eväillä parane

hyvää itää ja ja suomalaisessa viranomaisjärjestelmässä erittäin hyvä vahvuus että meillä viranomaiset tekevät yhteistyötä

mutta kyllä valiokuntakin tässä kiinnitti huomion siihen puoleen että lain täytäntöönpano saattaa vaikuttaa siihen että lapsiperheiden palvelut saattavat jopa vähentyä nykyisestä ja lapsiperhe saa kotipalvelua vain silloin kun lapsi on jo lastensuojelun asiakas

joten ehdottomasti ne suuremmat hyödyt saatiin ja saadaan aikaan supistamalla sitä tilankäyttöä ja lisäämällä tilatehokkuutta näissä suurissa poliisiasemissa

terveyskeskusten tilanne on viimeisimpienkin selvitysten mukaan huono ei pelkästään syrjäseuduilla vaan myös suurissa kaupungeissa ja terveyskeskukset tarvitsevat ihan yksinkertaisesti lisää resursseja lisää virkoja jotta voidaan pysäyttää esimerkiksi lääkärikunnan pakeneminen yksityissektorille

kun nyt sitten kävi niin että keskusta ja kokoomus eivät päässeet yhteiseen sopimukseen siitä miten tämä järjestäminen hoidetaan niin sen tuloksena ministeri risikko toi tällaisen lakiesityksen joka tosiasiallisesti on laki alueellisesta kokeilusta eikä suinkaan tästä järjestämisestä mitä järjestämislakia on odotettu pitkään tänne eduskuntaan

toki jokaisella viranomaisella on ne omat toimivaltuutensa ja tehtävänsä mutta viranomaisten yhteistyö varsinkin harvaan asutuilla alueilla on tärkeää

olisin poliisi asemissa jaa jaa niiden kohdalla ja sen takia toivon että jatkossakin hallitus pitäisi kiinni tästä ja toivon että ministeri orpo pysäyttää ne sellaiset valmistelut joita on tässä poliisiasemaverkostossa koska se oli hyvin selkeä lähtökohta että sen turvallisuudentunteen ja järkevän talouden kannalta ei ole mielekästä lähteä sitä poliisiasemaverkostoa supistamaan

hallituksen esityshän rajavartiolaitoksen rajavartiomiesten toimintaedellytysten parantamisesta niin että he voivat sitten myös poliisin tehtäviä olla tukemassa aiempaa paremmin hyväksyttiin jo eduskunnassa ja on voimaan tullutta lainsäädäntöä

arvoisa rouva puhemies

strategian toimeenpanon lisäksi painopisteitä ovat maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantaminen sekä maahanmuuttoviraston poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistyön kehittäminen ulkomaalaisten maahantuloon ja maassa oleskeluun liittyvissä asioissa

eli ihon side muihin vähän tähän muiden kuin lastensuojeluasiakkaisiin kuuluvien perheiden palvelut voivat tämän suhteellisuusperiaatteen

itse uskon että perusterveydenhuollon remontti siis panostus terveyskeskuksiin nyt toisi muutamassa vuodessa säästöjä terveyskuluihin kun raskaan erikoissairaanhoidon menokasvu saataisiin talttumaan

ensin haluan kommentoida edustaja meren käyttämää puheenvuoroa kun hän kuvaili sitä miten omassa ammatissaan on joutunut tekemään vaikeita ja raskaita asioita

aivan niin kuin asiantuntijalausunnoistakin kävi ilmi tämä alueellinen kokeilu olisi hyvin pitkälti voitu järjestää ilmaan tai alueellinen kokeilu olisi pitkälti voitu ilman minkäänlaista erillistä lakia

kysynkin teiltä ministeri risikko oletteko tutustunut kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin ja siihen sisältyvään terveydenhuollon remonttiehdotukseen

keskusteluun tähtää nyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksensa lakiehdotuksen toinen käsittely on päättäjien asia on loppuunkäsitelty

korostan vielä sitä että tällä kansalaisaloitteella ei todellakaan olla poistamassa lääkäriltä tai hoitajalta velvollisuuksia ottaa osaa vaikeisiin tai epämieluisiin tehtäviin

mielestäni se olisi kyllä nyt tässä ajassa tarvittava uudistus on vastaus voi uudelleen edus ta

keskustelu päättyi

kyllä aivan samalla tavalla ollaan tekemisissä niitten hyvin vaikeitten elämänkohtaloitten kanssa jotka voivat kuormittaa henkilökuntaa mutta tässä on kysymys nyt aivan terveydenhuollon etiikan ydinarvosta eli on kysymys elämästä ja kuolemasta elämän suojelusta ja siitä miten erilaisten vakaumusten pohjalta sitä tulkitaan

sinänsä ajattelen että kyllähän nämä alueelliset kokeilut ovat aivan kannatettavia en suinkaan niitä vastusta mutta ongelmallista mielestäni on se että lain sisältö ja lain nimi eivät vastaa toisiaan

tämä hallituksen esitys sisältää kaksi erillistä ehdotusta jotka siis molemmat liittyvät toimeentulotukeen

tämä antaa jonkin verran harhaanjohtavan kuvan siitä mistä tässä laissa on kysymys ja ehkä se on enemmän tarkoitettu jonkinlaiseksi poliittiseksi käsikassaraksi vaalikentillä että voi sanoa että on nyt olemassa joku laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä

pelastustoimen osalta merkittävin muutos määrärahoissa liittyy kunnallisten toimijoiden liittämiseen turvallisuusverkon tuve palveluihin

mutta rouva puhemies rohkenen tässä tuoda eduskunnalle tietoon erään kätilön kätilö marjo saarisen oman elämänkokemuksen

näin toisessa käsittelyssä tämä tekee kyllä hyvin vaikeaksi ainakin henkilökohtaisesti sen ratkaisun olenko nyt sitten lopulta hyväksymässä vai hylkäämässä äänestyksessä tämän lakipaketin

arvoisa rouva puhemies

hän on nimenomaan toivonut sitä että tämä eduskunnalle tiedoksi saatettaisiin ja niin luen tässä nyt sen kirjeen jonka hän on kirjoittanut jossa hän kertoo kuvailee sen miltä tämä käytännössä kätilön työssä tuntuu

on ikävää jos päivähoidon maksut luovat kannustinloukkuja niin että työn ja perheen yhteensovittaminen vaikeutuu

norjan poliisi ei tullut tukemaan suomen poliisia suomalaisissa turvallisuustehtävissä vaan se liittyi tähän norjalaiseen terrorismiepäilyyn ja sen takia tuon prumin sopimuksen nojalla norjan poliisi tuli tilapäisesti suomen puolelle

tähän suuntaan valitettavasti tämä hallituksen esitys johtaa eli nostetaan kynnystä työhön menemisen kannattavuuteen ja toisaalta lasten hankkimiseen

tosiasiallisesti on kysymys alueellisesti rajatusta määräaikaisesta kokeilusta ilman uusia toimivaltuuksia

nimittäin tämä ensimmäinen osa on se että toimeentulotuen perusosaa nuorten kohdalla heikennetään

sisäasiainministeriön hallinnonalan näkökulmasta voin todeta että tiukkanakin taloudellisena aikana hallitus osoittaa tällä talousarvioesityksellä että se haluaa panostaa suomalaisten turvallisuuteen

tämä perusosan alentaminen ja siihen liittyvä suunnitelma nuoren aktivoimiseksi on tietysti lähtökohtaisesti periaatteessa hyvää tarkoittava eli ajatus siitä että voidaan edistää nuoren omatoimisuutta ja sijoittumista yhteiskuntaan

toisaalta haluan kyllä antaa hallitukselle kiitoksen siitä että tällä kaudella ei ole pyritty samanlaisiin kotihoidon tuen rajoituksiin ja leikkauksiin joihin oli erittäin suuri paine edellisen hallituksen aikana jolloin kristillisdemokraatit hyvin pitkälti saivat estettyä sen ettei kotihoidon tuen saamisen ehtoja ryhdytty heikentämään

kysyn puolustusministeriltä onko tästä suuresta ja kasvavasta varusmiespalveluksen keskeyttämisosuudesta tehty tai onko aikeita tehdä kunnollista selvitystä syistä

ei perusturvan alentaminen toimi kannustimena jollei nuoren kohtaamiseen hänen elämäntilanteensa perusteelliseen selvittämiseen ole tosiasiallisia resursseja

kävin viereisessä huoneessa olevalta lastenlääkäriltä kysymässä mitä teemme

itselläni on sellainen kuva että pelkkä fyysinen ja psyykkinen kunto ei riitä selitykseksi tälle asialle vaan kysymyksessä on enemmän jonkinlainen kulttuurinen ja asenteellinen muutos ikään kuin motivaation puute

arvoisa rouva puhemies

eli täysin sinisilmäinen on kyllä se kansanedustaja joka luulee että kyetään sitten poimimaan nämä nuoret joilta on siis keppinä toimeentulotuen perusosa leikattu ja auttamaan heitä eteenpäin

sitran toimintakertomus on laadittu mielestäni hyvin mielenkiintoisella tavalla ja tätä on mukava lukea

menin kansliaan ja itkin kerroin työkavereilleni mitä oli tapahtunut sanoin että olin omin käsin tappanut ihmisen enkä tulisi sitä enää koskaan tekemään uudelleen

ajattelen että sitran merkittävin palvelu suomalaiselle yhteiskunnalle on se jos pystyy luomaan sellaisia malleja joilla yhteiskuntaa pystytään uudistamaan ja saamaan aikaan ja tukemaan erityisesti välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia

tällä hetkellä palvelujärjestelmämme ei pysty valitettavasti turvaamaan ihmisarvoista kohtelua syrjäytymisvaarassa oleville tai jo vakavasti syrjäytyneille nuorille

onko varusmieskoulutuksessa mahdollisuus puuttua tähän että tulisi riittävä motivaatio siihen heti koulutuksen alkuun jatkaa se loppuun saakka

tällainen esitetyn kaltainen perusosan alennus olisi mahdollinen vain sellaisessa tilanteessa jossa eri toimijat pystyisivät aidosti tukemaan nuorta hakeutumaan koulutukseen ja työelämään

itse kiinnitin huomiota tässä nyt niihin hankkeisiin ja malleihin jotka tukevat sosiaali ja terveyspalvelu uudistusta

nyt nuorelta joka syystä tai toisesta tippuu sieltä koulutuksen ulkopuolelle uhataan viedä pienetkin mahdollisuudet sinnitellä arjessaan

erityisen kiinnostava on se kokeilu ja hanke jolla digitaalinen omahoito on koottu virtuaaliklinikkakonseptiksi

kuitenkin hoitohenkilökunta on tilanteessa jossa heitä voidaan pakottaa osallistumaan omin käsin toimintaan joka on heidän vakaumustaan vastaan oleva konkreettinen elämää ja kuolemaa koskeva teko

neuvoston päätöksellä sisällytettiin suurin osa aiemman niin sanotun prumin sopimuksen säännöksistä euroopan unionin säännöstöön

tätähän on testattu hämeenlinnassa vuoden verran ja tämä konsepti on laajentunut jo useammalle paikkakunnalle

ja sitten arvoisa puhemies kätilö marjo saarinen kuvailee sitä miten hän edelleenkin haluaisi toimia kätilönä esimerkiksi lapsivuodeosastolla ohjaamassa tuoreita vanhempia varhaisessa vuorovaikutuksessa mutta koska hän ei kykene abortteihin eikä siihen ole lain turvaa tällä hetkellä niin hän ei voi tehdä kätilön työtä

eli nuoret tarvitsisivat heille räätälöityjä kokonaisvaltaisia palveluja jotka tukevat ja kannustavat nuorta takaisin koulutukseen ja sitä kautta työelämään

siinä sopimuspuolina ovat tällä hetkellä seuraavat eun jäsenvaltiot

toinen johon itse olen myös henkilökohtaisesti tutustunut on malli joka on tuotu ulkomailta ja tässähän sitra on kunnostautunut että viime vuosien aikana on etsitty myös maailmalta sellaisia toimivia ratkaisuja joita sitten niin nuorille kuin ikäihmisille tarjottaviin palveluihin on tuotu

alankomaat belgia bulgaria espanja itävalta luxemburg ranska romania saksa slovakia slovenia suomi unkari ja viro

ihmettelen kyllä syvästi sitäkin että hallituspuolueista ne jotka aika selvästi ovat tätä mallia vastustaneet näyttävät tämän hyväksyvän

ja väitän että tässä on yksi konkreettinen tapaus yksi konkreettinen uhri siitä lainsäädännön puutteesta joka meillä tällä hetkellä vallitsee

erityisesti toivon sitä että vihreät tässä yhteydessä osoittaisivat tämän kantansa muutoinkin kuin vain puheissa

tämä sopimus on sinänsä ollut erittäin tärkeä edistysaskel eun oikeus ja sisäasioiden kehityksessä ja sen avulla jäsenvaltiot voivat tehokkaasti tiivistää erityisesti dna sormenjälki ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa sekä laajentaa operatiivista yhteistyötä sellaisille alueille joita muut yhteistyöjärjestelyt eivät kata

edelleen korostan sitä että useissa tapauksissa työjärjestelyin kyetään hoitamaan näitä tilanteita

tässä tämä tajua mut hanke jota mummo samassa kotikaupungissani riihimäellä riihimäellä on muun muassa omassa kotikaupungissani riihimäellä käynnistetty nimenomaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on hyvin mielenkiintoinen

esimerkiksi itse olen henkilökohtaisesti ollut siitä onnekkaassa tilanteessa että vaikka olen lähtenyt siitä että en tule esimerkiksi kirjoittamaan enkä koskaan lääkärin ammattia harjoittaessani kirjoittanut aborttilausuntoja niin niissä työpaikoissa joihin itse pyrin kunnioitettiin tätä vakaumusta

sitten tässä on tämä toinen osa eli toimeentulotuen etuoikeutetun ansiotulon osuus jonka tarkoituksena on siis edistää henkilön mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan pienillä omilla ansioilla ja sijoittumista myöhemmin toivon mukaan työelämään pysyvämminkin

suomessa prumin sopimusta soveltavia toimivaltaisia viranomaisia ovat olleet poliisi tulli ja rajavartioviranomaiset

ihan jo työhaastatteluvaiheessa esimies totesi että tämä on aivan arvostettava ja kunnioitettava vakaumus ja työt järjesteltiin niin ettei tarvinnut niihin osallistua

vielä lyhyesti tästä sopimuksesta että se velvoittaa sopimuspuolet muun muassa perustamaan kansallisen dna analyysitiedoston rikosten tutkimiseksi ja ylläpitämään sitä

tämän määräaikaisesti voimassa olleen säännöksen on huomattu johtaneen toimeentulotukiasiakkaiden aikaisempaa oikeudenmukaisempaan kohteluun työssä käyvien asiakkaiden toimeentulotuen kohtuullisempaan tasoon ja myös siihen kannustavuuden lisäämiseen mikä oli sata komiteankin idea

mutta se ei ole kaikissa tilanteissa mahdollista ja siksi me tarvitsisimme myös suomessa sen lainsäädännön joka on olemassa lähes kaikissa euroopan maissa tällä hetkellä

tietojen kysely käyttö ja muu käsittely tapahtuu kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja esimerkiksi ajoneuvorekisteritietoja voidaan hakea suoraan toisen sopimuspuolen järjestelmästä rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi

myös terrorismirikosten torjumiseksi sopimuspuolten tulee toimittaa toisilleen tietoja jos on syytä olettaa että henkilö tulee tekemään rikoksia joista säädetään terrorismia koskevissa päätöksissä

tämä prumin sopimus on oikeudelliselta luonteeltaan tavanomainen kansainvälinen sopimus ja siinä todetaan että eun säännöksillä on etusija sopimuksen määräyksiin nähden

siellä asetuksessa sanotaan että se edellyttää kuvernöörin lupaa ja tätähän on sovellettu sitten niin että ensin lääninhallitukset ja myöhemmin sitten poliisihallitus tai poliisi olisi tuon luvan antaja

etuoikeutetun tulon enimmäismäärä on siten sama riippumatta siitä onko samassa taloudessa tulonsaajia yksi tai useampia

mutta korostan kuitenkin että nytkin tuo lupakäytäntö on olemassa ja tällä hetkellä vielä ongelmana on se että koska asetuksen mukaan luvan on voinut saada ainoastaan yksityinen tai yhdistys lupia on jouduttu hakemaan itse asiassa vastoin todellista asiantilaa esimerkiksi oppilaitosten rehtorien nimiin

mielestäni tämä etuoikeutetun tulon maksimimäärä tulisi muuttaa henkilökohtaiseksi ja sen vuoksi olen tehnyt tähän vastalauseeseen liitetyn ponnen

sitten kun kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet tämän neuvoston päätöksen voimaan mahdollisuus tehdä yhteistyötä tämän prumin sopimuksen pohjalta laajenee koko euroopan unionia koskevaksi jolloin siis todellakin tuo yhteistyön ala laajenee

jotta työelämän ulkopuolella olevat toimeentulotukea saavat henkilöt ottaisivat vastaan tilapäistä tai hyvin pienen tuntimäärän tarjoavaa osa aikaista työtä mielestäni tätä etuoikeutetun tulon määrää tulisi myös muuttaa kannustavammaksi

arvoisa rouva puhemies

mielestäni täällä kyllä puheenvuoroissa on jonkin verran liioiteltu tätä vähäisen ilmoituksenvaraisen ja toisaalta luvanvaraisen ampumaratatoiminnan merkitystä

arvoisa puhemies

asko seljavaara piti perättömänä sitä että tämän maksun poistamisen kompensoimiseksi hallitus korottaisi veroja

niiden välinen ero on lopulta aika pieni

mutta tosiasiahan on se että tässä hallituksen esityksessä kerrotaan että hallitus aikoo rahoittaa kansaneläkemaksun poiston energia ja ympäristöveroja korottamalla

nimittäin tuon ehdotetun lain ilmoituksenvaraisuus tarkoittaisi käytännössä vain perustamista koskevien viranomaismenettelyjen yksinkertaistamista

hiukan tässä vaiheessa harmittelen sitä että ministeri risikko joka tämän lakiesityksen on meille antanut ei ole täällä paikalla nyt käymässä keskustelua kanssamme

itse pidän ongelmana tämän esityksen kohdalla nimenomaan sitä että meillä jää kokonaan tämä toinen puolikas hämärän peittoon eli emme tiedä minkälaisia esimerkiksi sosiaalisia ja eri väestöryhmiin kohdistuvia vaikutuksia on sitten niillä verojen korotuksilla joilla tätä aukkoa kompensoidaan

sen sijaan turvallisuutta koskevat vaatimukset ja valvonta vastaisivat käytännössä aivan sitä samaa mitä luvanvaraisiltakin radoilta edellytettäisiin

tämä olisi hyvin maltillinen parannus

terveydenhuoltolain keskeisiä tavoitteitahan ovat todellakin potilaiden valinnanvapauden lisääminen ja myös sitten perusterveydenhuollon vahvistaminen

sitä minä haluan sen todeta kun täällä on annettu sellainen kuva että aseharrastajat vastustaisivat tätä esitystä ja haluan todeta että itse asiassa siinä työryhmässä joka tämän koko lakiesityksen muovasi lähtökohtana se että pyritään parantamaan aseturvallisuutta oli mukana viranomaistahojen ja ministeriöiden lisäksi myös esimerkiksi suomen ampumaurheiluliitto reserviläisurheiluliitto ampumaharrastusfoorumi suomen ilma aseharrastajat ry ja lisäksi pysyvinä asiantuntijoina asealan elinkeinonharjoittajat asekauppiaiden liitto suomen metsästäjäliitto ja myös suomen riistakeskus

tämä hallituksen esitys on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu

mielestäni edelleenkin tähän suuntaan tulisi kyllä pyrkiä vaikka tämä nyt tuossa ensimmäisessä käsittelyssä ei menestynytkään

sinänsä pidän kyllä hyväksyttävänä sitä tavoitetta että työllistämisen kustannuksia alennetaan ja kyllä näen että kuntienkin kannalta on positiivista että nimenomaan näihin palkan sivukuluihin tulee kevennystä samoin kuin yrittäjiä

itse asiassa tuohon valinnanvapauskysymykseen valiokunnassa oltiin sitten melko tyytyväisiä eikä se herättänyt niin suurta keskustelua mutta sen sijaan kysymys perusterveydenhuollon vahvistamisesta näkyy vahvasti näissä molemmissa vastalauseissa jotka on tähän liitetty

jätän jälkiä tuhkasta kuin tyynytetusta kalliokuoppa lahtela pulliainen kankaanniemi tiusanen erkki virtanen rehula

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee esityksen jolla toimeentulotuen etuoikeutetun tulon maksimimäärä muutetaan henkilökohtaiseksi

suurin oma kritiikkini ja huolenaiheeni tässä lakikokonaisuudessa liittyykin siihen että tämän lakiesityksen tosiasialliset vaikutukset perusterveydenhuollon pulmiin jäävät epävarmoiksi

eli tämä esitys on kyllä hyvässä yhteishengessä aseharrastajien kanssa rakennettu

siihenkin niin kuin tiedätte hyvin on ollut keskustelussa paineita mutta sellaiseen ei ole menty

mielestäni tuo aseiden säilyttämistä koskevan turvallisuuden parantaminen on oikeasti tarpeen koska meillä on aivan liian paljon niitä tilanteita joissa joku esimerkiksi perheenjäsen on päässyt aseisiin käsiksi ilman että hänellä on asianmukaista lupaa ja sen vuoksi on syytä sitä olla parantamassa

on selvää että eu tason päätös turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista on omalta osaltaan ruokkinut hallitsemattoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetusten vetovoimaa ja on sääli että tämän seurauksena apu eniten hädässä oleville vähenee